ymmärrän toki että me poliitikot emme saisi puuttua ekpn toimintaan mutta ei kai se niinkään voi olla että totuutta ei tässä salissa saa sanoa ennen kuin jää täältä muihin tehtäviin ja siksi kysyn ministeri urpilaiselta

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on puhuttu matkustajatuonnin valvonnan vaikeudesta ja jälleen kerran syytetty euroopan unionia monista jos ei kaikista ongelmista mutta käsitykseni on että ruotsi noudattaa tässä asiassa hyvin erilaista linjaa kuin suomi

allekirjoitan myös kaiken sen mitä edustaja karimäki toi esiin tästä menettelystä ja siitä että näitä vaihtoehtoja on selvitetty jo aivan riittävästi ja niitä on olemassa varsin toteuttamiskelpoisina

keskeinen huomio tulisi jatkossa kiinnittää työkyvyttömyyseläkkeisiin osatyökyvyttömyyseläkkeen suhteeseen muihin työkyvyttömyyseläkkeeltä paluuseen

tämä ongelma ei edelleenkään poistu tässä esityksessä

yksinkertaisempaa olisi ollut todeta että se korkeimman oikeuden valitsema linjaus siitä että sopimus syntyy tällä mekanismilla ja siitä voi tulla tietty seuraamus on suomalaista oikeuskäytäntöä ja toimivaa oikeuskäytäntöä

tämä verohuojennushan ei ole myöskään täysin sopusoinnussa meitä sitovien eu säännösten kannalta ja siksi kyse on ollut tästä määräaikaisesta laista tähän asti ja niin nytkin

mitä hallitus aikoo tehdä nimenomaan työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseksi ja onko hallitus valmis harkitsemaan kaikkien työkyvyttömyyseläkkeiden määräaikaista uudelleenarviointia

ruotsissa on käsitykseni mukaan käytäntö jossa kunkin henkilön matkustajatuontia valvotaan

eli se määrä jonka henkilö ilmoittaa tuovansa omaan käyttöön on jatkuvassa seurannassa

silloin edellisellä kierroksella kun tätä lakia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta yritettiin säätää perustuslakivaliokunta ei pohtinut sitä sopimusoikeudellista syntymekanismia riittävän tarkasti vaan käsitteli asiaa aivan kuten siellä kuullut asiantuntijat toivat esiin julkisoikeudellisesta lähtökohdasta

mutta viimeistään tässä vaiheessa vastuuministeriöiden stmn ja temin tulee päästä yhteisymmärrykseen siitä miten ja kenelle tämän asian hoitaminen kuuluu ja hoitaa tämä vaikuttaa siltä koko eduskunnan yhteisen tahdon mukainen asia pois päiväjärjestyksestä

tätä ei millään tavalla euroopan unionikaan estä

tarkoitus on tietenkin valvoa että häitä ja hautajaisia sama henkilö ei vietä toistuvasti kovin taajaan ja näin ollen päästään kiinni siihen onko kyse henkilökohtaisesta kulutuksesta vai tästä viinan trokaamisesta

asiantuntijat tarkastelivat asiaa yksipuolisesti sen uskallan sanoa mutta korkein oikeus joutuu kaikki nämä erilaiset näkemykset suomalaisesta laista ja myös suomalaisesta perustuslaista sovittamaan yhteen ja on tullut siihen tulokseen että sopimusoikeudellisesti näillä mekanismeilla joita on käytetty ja viimeksi eilen oikeudessa tutkittu näin voidaan toimia

käsitykseni mukaan suomessakin tämä olisi mahdollista mahdollista jos rajavalvonnan resursseja lisättäisiin

mistä kaikki nämä ristiriitaisuudet tähän teidän esitykseenne oikein tulevat

edustaja korhonen puhui linjakkuudesta ja oikeastaan sitä linjakkuutta peräänkuulutan myös hallitukselta näissä veroratkaisuissa

moni pienyrittäjä on kääntynyt puoleeni ja toivonut että tämä yhteisöveroalennus toteutettaisiin sillä tavalla kuin hallitus esittää ja on pelännyt että se teidän veronkorotusmallinne vielä yleisön paineesta tai opposition suuresta voimasta tulisi voimaan

nyt tässä monelta osin kiitellyssä ja erinomaisessa hallituksen veropaketissa on kuitenkin poikkeuksia tähän linjakkuuteen

yksi näistä on tämä kilometrikorvauksen avaaminen jossa siis tunnustettakoon se päädyttiin siihen että on syytä antaa tällainen veroton kädenojennus niille jotka paljon ajavat

tuomioja käytti hyvän puheenvuoron ryhmänsä puolesta

sosialidemokraattien pääargumentti lainapakettia vastaan on ollut vaatimus saada pankit mukaan samoin saksassa ja ranskassa ja suomessa

toinen linjattomuus koskee koulutusvähennystä

koulutuskulut ovat yrityksessä normaalistikin kustannuksia joista seuraa vähennys mutta nyt jälleen osana tätä työmarkkinaratkaisua työmarkkinaosapuolet saivat aikaan sen että päädyttiin kompensoimaan näitä koulutuskustannuksia enemmän kuin mitä ne todelliset kustannukset ovat en nyt sano että samalla tavalla kuin näissä kilometrikorvauksissa mutta kuitenkin tämä on tällainen ylimääräinen järjestelmästä poikkeava verovähennys

mutta kuten ed

tuomioja valtiovarainministerin toimittamaa sopimusta tulkitsi tämä on nimenomaan julistus julistuksenomainen siellä ei rahaa kreikan kriisiin erikseen luvata

nyt kun tämä argumentaatio teidän keskeinen argumenttinne on kääntynyt sumeaksi niin eikö nyt olisi rehellisinä poliitikkoina sosialidemokraattienkin syytä kääntyä tämän esityksen taakse

vastaavasti sitten taas toiselta puolelta todelliset kustannukset edustuskulujen osalta eivät ole vähennyskelpoisia kustannuksia

toivoisin että nämä esimerkit jäävät ainutkertaisiksi poikkeuksiksi siitä meidän yleisesti selväpiirteisestä ja myös sen vuoksi hyväksyttävästä verojärjestelmästä

arvoisa puhemies

kyllä minulla on ideologia ja minun ideologiaani kuuluu että suomalaista talouskasvua työllisyyttä ilmastonsuojelua edistetään

tästä syystä olen vakuuttunut siitä että kokoomus myös tvon luvan osalta on valmis painamaan vihreää välittömästi kun tulee takeet siitä että yleiset kriteerit täyttyvät ja varmuus tuosta rakentamisesta saadaan aikaiseksi

hyvät ystävät

haluatteko te suomeen hyvinvoinnin turvaavaa työtä ja talouskasvua

suurimmat muutokset koskevat osuuskuntien voitonjaon verokohtelua

yhteisöveron alennuksen rinnalle tehdyt ehdotukset veropohjan tiivistämiseksi ovat nekin tämän johdonmukaisuuden kannalta perusteltuja

yhteisöverokannan alennus on vastaus kansainväliseen verokilpailuun

verotuksen painopisteen siirto yrityksen verotuksesta omistajan verotukseen keventää aktiivisen pääoman verotusta ja tukee yritysten toimintaedellytyksiä

olen kyllä jyrkästi eri mieltä ryhmäpuheenjohtaja vapaavuoren kanssa siinä kun hän totesi että perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti olisi kelvollinen

vastaavasti passiivista pääomaa koskevat kiristävät toimet sekä ehdotukset veropohjan tiivistämiseksi ja kansainvälisen veropaon estämiseksi vahvistavat ja suojelevat suomen veropohjaa

valiokunta korostaa kuitenkin ja sanon sen tässä heti alussa tulevaisuudessa verojärjestelmän muutosten oikea aikaisuutta ja katsoo että tällaiset verojärjestelmän rakenteelliset muutokset ja niitä koskevat päätökset tulee tehdä ajoissa ja muutosten voimaantuloon tulee varata yritysten sopeutumisen kannalta riittävä aika

ja monessa muussa kohtaa te aivan toisella tavalla kuin hallitus arvioitte nämä verotulot

valiokunta pitää ennakoitavuuden kannalta ja kansainvälisen veropaon estämiseksi kyllä sinänsä perusteltuna että esityksessä puututaan myös osuuskuntien jakaman ylijäämän vähennyskelpoisuuteen mutta ehdotukset ovat tulleet julkisiksi vasta kuluneen lokakuun aikana eivätkä kaikki perinteisesti toimivat osuuskunnat ole voineet niihin mitenkään varautua

opposition puheenvuoroissa annettiin ymmärtää että sopimus jolla eläkeikää nyt nostetaan ei olisi ollut osaksikaan hallituksen vaan yksinomaan kansanliikkeen ja opposition ansiota

sen sijaan opposition puheet esimerkiksi yleislakkoa lietsoen eivät varmastikaan tätä sopimusta edistäneet

ehdotetut veromuutokset ovat näiltä osin merkittäviä ja ne vaikuttavat ainakin suurten päivittäistavarakaupan alan osuuskuntien välisiin kilpailuasetelmiin

tässä sopimuksessa voittivat suomalaiset

sanalla sanottuna pienin muutoksin isot toimijat olisivat saaneet merkittävän kilpailuedun muihin toimijoihin nähden

asiantuntijakuulemisessa on käynyt lisäksi ilmi että ensi vuotta koskevat sitovat hinnoittelusopimukset on vahvistettu jo alkusyksyllä

pelkästään peukalon alaspäin kääntäminen ei ole rakentavaa edes minuutti kulunut esittämästä sponsoroi rakentava ehdotus

valiokunta ehdottaa tällä perusteella että osuuskunnan ylijäämän vähennyskelpoisuutta koskeva lakimuutos hylätään ja asia saatetaan jatkovalmisteluun

olennaista on että toimijoita kuullaan valmistelun aikana avoimesti ja että esiin nousseiden kilpailu ynnä muiden näkökohtien vaikutus lopulliseen esitykseen arvioidaan kattavasti

tämän sääntelyn tavoitteena tulee pitää kuitenkin sellaisia rajauksia jotka tehokkaasti estävät kansainvälisen verosuunnittelun ja veropaon

arvoisa puhemies

tämän esityksen merkittävin osa on siis niin kansantaloudellisesti kuin veropoliittisenakin ratkaisuna yhteisöveron alennus

tässä siirretään verotuksen painopistettä yhteisön verotuksesta jaetun voiton verotukseen ja lisätään taloudellista aktiviteettia hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti

arvoisa puhemies

kyllä tosiasia on että nämä perustuslakiprofeetat ovat muodostaneet jarrun terveen maalaisjärjen ja oikeuden ja kohtuuden seuraamiselle tietyissä kysymyksissä kuten tässä tupakoinnin kieltämisessä autossa mutta yhtä lailla autoista puheen ollen siinä miten auton pysäköintiä ja sen valvontaa voidaan käsitellä suomalaisessa oikeusjärjestelmässä

nämä esityksen laajat suotuisat vaikutukset voivat olla myös suoria työllistämisvaikutuksia paljon laajempia

arvoisa puhemies

toivon todella että jatkossa kun perustuslakivaliokunta tekee linjauksia tämänkaltaisista esityksistä entistä enemmän tultaisiin ulos sieltä lakikirjan välistä ja katsottaisiin ympäröivää muuttunuttakin maailmaa

merkittävä uudistus on myös osinkoverotuksen muutos jossa on oikeastaan moninaisia ja hieman eri suuntaan vaikuttavia yksityiskohtia

listattujen yhtiöiden osalta kansalaisjoukko jota tämä esitys koskee on hyvin laaja

ongelmia on vaaratilanteita syntyy ja jonkun toivoisin tämäkin valvonta olisi suoritettava

osingon veroaste kasvaa

muiden kuin listattujen osinkojen osalta on todettava että esitys säilyttää listaamattomien yhtiöiden jakamiin osinkoihin sovellettavan nettovarallisuuden tuottoon perustuvan veromallin ja jaon ansio ja pääomatulon osinkoihin

mielestäni edustaja sipilä on aivan oikeassa

silloin kun on mahdollista tehdä investointeja joilla pystytään tulevaisuudessa vähentämään valtion menoja ne investoinnit kannattaa tehdä

meidän pitäisi itse asiassa jatkossa ottaa käyttöön sellaisia sääntöjä joissa velkaa otetaankin vain investointeja varten

arvoisa puhemies

todellakin on niin että myös halilaa kuultiin perustuslakivaliokunnassa viime vaalikaudella mutta siellä kuultiin myös kuutta valtiosääntöoikeuteen ja julkisoikeuteen perehtynyttä asiantuntijaa

meidän pitäisi valtiontaloudessa jakaa itse asiassa yritysten tapaan kuten sipilä hyvin tietää erikseen tuloslaskelma ja tase ja sillä tavalla pystyisimme erittelemään sen mikä on syömävelkaa mikä on investointia tulevaisuuteen ja puhemies antoi puheenvuoron seuraavalle puhujalle

ehkä tämän määrän perusteella sitten on päädytty sille kannalle mille perustuslakivaliokunta lopulta päätyi ja on kantansa muodostanut

on tietysti totta että jos pikavipit kielletään niin tulee kysymys siitä aletaanko toimintaa harjoittaa ulkomailta tai muulla tavoin läheisten vipeillä

mutta kun tässä väkisinkin herätettiin kysymys siitä tarvittaisiinko suomeen perustuslakituomioistuin jälkikäteen pohtimaan lakien perustuslaillisuutta niin meillä ei suomessa sellaista tarvita

ensinnäkin ulkomailta kuluttajansuojalain alaista toimintaa on vaikea harjoittaa sillä suomessa ei lähtökohtaisesti pysty laittamaan täytäntöön sellaisia tuomioita ja sellaisia ratkaisuja jotka ovat pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön vastaisia

kyllä tässä marjapuurossa on sekä makua että ravintoaineita

myös järjestelmän selkeys edellyttää tiettyä kaavamaisuutta

myös perustuslait yksittäiset tilanteet sovitetaan siihen lakikehikkoon joka meillä on olemassa ja perustuslait ovat osa tätä kehikkoa

ja kun korkein oikeus on ottanut kantaa tähän pysäköintiä koskevaan kysymykseen sopimusoikeudellisesta näkökulmasta niin siellä ei ole suoritettu määrä äänestystä huutoäänestystä sen perusteella kuka ottaa huomioon oikeusjärjestyksen kokonaisuuden ja kuka on julkisoikeuden professori vaan korkeimman oikeuden tehtävä on ottaa huomioon koko suomalainen oikeusjärjestelmä

uusiutuva energia ja ydinvoima eivät sulje tämä liittyy tähän pääministerin leski kerttu avulla uusiutuva energia ja ydinvoima eivät äsken käyttämään puheenvuoroon toisiaan pois missään mielessä

kyllä nämä ongelmat joita pikavipit aiheuttavat ovat aivan todellisia

arvoisa puhemies

tämä nykyinen ja myös jatkossa sovellettava osinkoverojärjestelmä on voidaan sanoa varsin monimutkainen ja siksi raskas tai vaikeasti hallinnoitava

nyt meillä on mahdollisuus olla etujoukoissa kehittämässä uusia energiaratkaisuja ja tällä alalla on valtavat kasvumahdollisuudet suomessa mutta ennen kaikkea maailmalla

ne ovat suomalaisten keskuudessa todella vakava paikka aiheuttavat hätää ja kysymyksiä mitä lainsäätäjä aikoo tehdä

kun näin on tehty tämä punninta on todettu että sopimus voi syntyä myös tällä tavalla pysäköimällä auto merkityille alueille ja siitä voi tulla myös sopimussakkoseuraamus

järvenpää tässä yhteydessä perusteltuna sitä ettei perusrakenteita muuteta siksi että yhteisöveron alennuksen vaikutus on niin suuri että osinkoverojärjestelmään liittyvä vakaus ja ennustettavuus on hyvä säilyttää

nyt nämä kaksi aloitetta on tarkoitus yhdistää tuon oikeusministeriön valmisteleman esityksen kanssa ja kunhan hallitus saa tuon esityksensä kevään aikana taloon niin nämä kaikki aloitteet on tarkoitus käsitellä yhdessä paketissa talousvaliokunnassa

tämä täytyy valita sellaiseksi strategiaksi jolla suomen tulevaisuuden työpaikat löydetään

mutta näistä monimutkaisuuksista ja jännitteistä johtuen valiokunnan mielestä on tarve hioa järjestelmää edelleen

tämä voi luontevasti tapahtua siinä yhteydessä kun verotuksen rakennetta muokataan myös muutoin esimerkiksi tulolähteitä koskevan tarkastelun yhteydessä

tähän esitykseen sisältyy myös keskustelua herättänyt vapaan oman pääoman erien verokohtelu

minäkin olen erittäin tyytyväinen siihen että hallitus on ottanut hallitusohjelmaan kirjauksen siitä että yliopistokeskuksia kehitetään tosissaan

edustaja autto kiinnitti huomion erittäin tärkeään ja täytyy sanoa ikävä kyllä ajankohtaiseen teemaan nimittäin ravintolatoiminnan ja ravitsemus ja matkailuliikkeiden toimintaedellytysten turvaamiseen

mustajärvi akava tukee hallituksen esitystä uudeksi yliopistolaiksi

elinkeinoverotuksen systematiikan kannalta on ongelmallista joskin verotuotoiltaan ehkä edellisiä vähämerkityksisempää muutosehdotus koskien edustuskuluja joita tässä esitetään poistettavaksi vähennyskelpoisuuden piiristä

te annatte kovin väärän kuvan siitä minkälainen on akavan kanta

ikävä kyllä täytyy tässä yhteydessä todeta että tämä muuten erinomainen hallitus on päättänyt tuoda eduskuntaan esityksen edustuskulujen verovähennysoikeuden poistamisesta kokonaan ja tämä kyllä sotii vastoin tuota auton esille tuomaa tärkeää näkökohtaa että ravintolapalveluita tulisi suosia sekä työllistämisnäkökulmasta että tämän päivän teeman ympärillä olevista näkökohdista

en voi kuin ihmetellä vasemmisto opposition ja eräiden vihreiden kansanedustajien kannanottoja tähän yliopistolakiin

sen sijaan perussuomalaisetkin ovat olleet valmiita tuplaamaan suomen vastuut imfssä joka toimii aivan samalla mekanismilla kuin evm

samalla kun vastustatte määräenemmistöpäätöksiä euroopassa te olette hyväksymässä että määräenemmistöpäätöksiä tehdään imfn kautta siis kunhan meksiko ja brasilia vaan ovat mukana päättämässä

tämä muutos vaikuttaa kaikkiaan eniten edustustarkoitukseen tarjottavien palveluiden tuottajien asemaan muun muassa lapin matkailuun ja moniin kesän festivaalitapahtumiin muun muassa pori jazziin